minulle on jäänyt hieman epäselväksi mitkä ovat perusteet sille koska turpeen käyttö rasittaa vesistöjä tuhoaa soita on kalleinta energiaa on saastuttavinta energiaa

valet förrättas med slutna röstsedlar

odotamme nyt alkavassa eduskunnan käsittelyssä erityisesti sosialidemokraattien kantoja sillä onhan puolue viime aikoina poikennut perustuslakikysymyksissä oudosti historiallisilta linjoiltaan

ihmettelen minkä vuoksi te niin vahvasti olette puhunut turpeen käytön puolesta

äänestyksen tulos luetaan

toivoa sopii ettei lähestyvillä vaaleilla ole liian suurta vaikutusta puolueen muuttuneisiin periaatteisiin

kysyn vielä ministeri häkämieheltä

edustaja mustajärvi on siinä oikeassa että on todella erittäin tarkkaan seurattava mitä tapahtuu aseille eri maissa joihin niitä on viety

mielestämme sdpn tulee omaa kantaansa arvioidessaan kerrata historiansa olla uskollinen valmistelutyön aikana siis jo kertaalleen hyväksymälleen esitykselle ja kuulla laajalti vahvoja ulkopoliittisia johtajiaan

herra puhemies

en ole kyllä tyytyväinen siihen että valiokunnalle jää nyt vain noin viikko aikaa käsitellä näin tärkeätä ja isoa asiaa ja kuulla asiantuntijoita kun on muutenkin valiokunnassa paljon työtä

nyt otetaan esimerkki siitä mistä kulkeutuu tällä hetkellä aseita syyrian oppositiovoimille ja mihin lopulta joutuvat nämä aseet al qaidalle ja mille tahansa

vielä muutamia vuosia sitten pidettiin sotilaallista selkkausta itämeren alueella lähes mahdottomuutena

esitys antaa kuitenkin vastaukset tiettyihin keskeisiin soveltamisongelmiin eli oikeat ja käyttökelpoiset ajan vaatimat kansanvaltaa korostavat ratkaisumallit ylimpien valtioelinten välisiin ongelmatilanteisiin

mitä sitten tulee tämän operaation kustannuksiin niin yhdyn niihin jotka arvelevat että saattaa olla että ne on hieman kevyesti arvioitu

riksdagsledamöterna ska i alfabetisk ordning lägga röstsedeln i urnan

kehitysyhteistyömäärärahojen osalta toistan nyt heti aluksi tässä salissa aikaisemminkin esiin tuomani kritiikin kehitysyhteistyömäärärahojen tasosta

siksi olisin taipuvainen suosittamaan sitä että tästä osallistumispäätöksestä tehtäisiin määräaikainen ja sitä tarkistettaisiin vuosittain

suomen paras investointi tällä hetkellä on sijoittaa lisää näitä poliiseja ja viranomaisia ulkomaille koska hyötysuhde on yhden suhde kymmeneen

tämä on ollut myöskin valiokunnan yksimielinen kanta koko meneillään olevan vaalikauden aikana

jos eivät konkreettista niin ainakin mahdollisuuden siihen

se että jos yhdestä maasta voidaan viedä ja toisesta maasta ei voida viedä ei voi olla oikein vaan eulla pitää olla yhteiset standardit ja periaatepäätökset siitä mihin maahan voidaan viedä ja minkälaisia aseita sillä muuten tämä kohdistuu meille suomessa epäedullisesti

se ei suinkaan tarkoita nuivaa suhtautumista tähän hankkeeseen kannatan sitä lämpimästi ja pidän erittäin tärkeänä että suomi on näissä ykn turvajärjestelyissä mukana mutta mielestäni tätä pitäisi tarkastella nopeammalla sykkeellä kuin kovin pitkässä juoksussa ja myöskin tätä kustannuspuolta sen vuoksi että tämä on todella vaativa operaatio

ennen taloustaantumaan ajautumista suomi ei ollut saavuttamassa tätä tasoa

nyt on jokseenkin paradoksaalista jos suomessa nimenomaan taantuman ansiosta käykin niin että hallitus voi ehkä todeta saavuttaneensa tämän tason ensi vuonna

nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali

on todellakin hyvä että eduskunta käy aktiivisesti ulko ja turvallisuuspoliittista keskustelua ja tätä käytäntöä kannattaa tietenkin jatkaa

avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat

elsi katainen ritva elomaa outi mäkelä ja johanna ojala niemelä

suomalaiset rauhanturvaajat ovat muutaman vuoden tauon jälkeen palaamassa libanoniin

aika outoa että mitä syvemmälle suomi sukeltaa sitä solidaarisemmiksi tulemme kehitysmaita kohtaan

ruotsissa nato myönteisyys on kasvanut selvästi samalla kun kielteisyys on vähentynyt

elsi katainen ritva elomaa outi mäkelä och johanna ojala

tällä hallituskaudella ruotsi ei hallituksen ilmoituksen mukaan kuitenkaan hae nato jäsenyyttä

on sanottu että me tarvitsemme tämän näytön nimenomaan tavoitellaksemme ykn turvaneuvoston vaihtuvan jäsenen paikkaa

jag ber följande riksdagsledamöter biträda vid valet

haluamme tässä yhteydessä kuitenkin nostaa esiin kaksi sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvää virheellistä tulkintaa

se tietysti on hyväksi meille kun tätä paikkaa tavoittelemme mutta kyllä meidän on vaan yksinkertaisesti ja yksiselitteisesti tämän kehitysmaavastuumme vuoksi pidettävä huolta näistä tavoitteista

ensinnäkin on turha asettaa kansainvälinen kriisinhallinta ja kotimaan puolustus vastakkain

alanko

suomen kannattaa myös hyödyntää tilaisuus lähestyä itsekin yhdysvaltoja muun muassa asehankintojen yhteydessä sekä kehitettäessä kauppapolitiikkaa ttip sopimuksen kautta

kansainväliset tehtävät lisäävät suomen turvallisuutta ja vahvistavat puolustuskykyämme

muut itämeren maat ovat tehneet tulkintansa ja lisäävät puolustusvoimiensa määrärahoja

joukkomme saavat nimittäin arvokasta kokemusta ja harjaantuvat toimimaan yhdessä muunmaalaisten joukkojen kanssa

lupamaksurahoitus johti siihen että talouden pohja luisti alta pois

anne kalmari maria lohela outi mäkelä och johanna ojala niemelä

oleellista on että kansainvälisen vakauden ylläpitäminen vahvistaa aina myös suomen omaa turvallisuutta

arvoisa puhemies

budjettirahoitus olisi ollut huono ratkaisu koska se olisi johtanut siihen että olisi jouduttu nöyristelemään poliitikoille ja hallitukselle ja kansainvälisen yleisradiotoiminnan periaatteiden mukaisesti ei ole mitään järkeä sellaisessakaan tilanteessa

jos harva osasi arvata itämeren muuttuneen turvallisuusympäristön ovat pakolaiskriisin ennustaneet vieläkin harvemmassa

minäkin yhdyn näihin kiitoksiin hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille ja totean että tämä sopimus on erittäin hieno asia koska parin seuraavan vuoden aikana tämä yhteiskunta joutuu todella koville todella koville

yk joukot toimivat nykyään hyvinkin vaikeissa ja vaativissa olosuhteissa katsotaanpa sitten kongoa somaliaa tai sudania

kansainvälisestä talouskriisistä huolimatta on ensiarvoisen tärkeätä että vauraiden maiden hallitukset kantavat vastuunsa kehitysmäärärahojen suunnitelluista korotuksista vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi

tämä on erittäin tärkeä asia yleisradion kannalta koska nyt yleisradio voi suunnitella toimintaansa todella taloudellisesti puhtaasti vakaalle pohjalle ja se merkitsee myöskin haastetta ohjelmatoiminnalle

paatero

tämä on osoitus siitä että tiukan paikan tullen suomessa pystytään merkittäviin ratkaisuihin jotka vakauttavat tilannetta

parviainen on

tosin libanonin ja israelin rajalla on vastikään esiintynyt ohjus ja tykistötoimintaa ja nyt onkin tärkeätä että kaikki osapuolet vakuuttavat että yk joukot voivat toimia alueella turvallisesti

mutta niin kuin täällä useat puhujat etukäteen ovat jo ennen minua todenneet haasteet ovat vasta edessä ja niiden pirullisuus on siinä että me emme tiedä mitä ne haasteet todella tulevat olemaan seuraavien vuosien aikana

mitään sellaista en ole nähnyt

sitä paitsi koko projekti on auki siinä mielessä että nuasjärven purkuputki ei ole vielä saanut lainmukaista päätöstä

jos

yleisradion kannattaa nyt erittäin perusteellisesti miettiä tätä omaa rooliaan julkisen palvelun antajana kulttuurilaitoksena kansakunnan kronikkana ja niin edelleen

it tilattiin irti

kehityspoliittinen johdonmukaisuus tarkoittaa sen varmistamista että kehityspolitiikan tavoitteet ja tulokset eivät heikenny kehitysmaihin vaikuttavien muiden politiikkojen vuoksi ja että nämä muut politiikat tukevat kehitystavoitteita

pelkonen jukka

mutta sen me tiedämme että ne tulevat olemaan jättiläismäiset ja tulevat vaikuttamaan myöskin meihin

tässä on tapahtumassa aikamoisia ympäristörikoksia joiden maksaminen tulevaisuudessa täytyy joka tapauksessa hoitaa

erityisesti varoittaisin siitä ettei lähdettäisi kilpailemaan liiaksi kaupallisten medioitten kanssa koska yleisradiolla täytyy olla todella oma profiili joka on aika monessa kohtaa hyvin erilainen kuin kaupallisella puolella

tilanne voi siis muuttua hetkessä

naapurimaa syyria ja sen kriisi heijastuu libanoniin myös monella tapaa

tässä vain yhden ajatuksen heittäisin siitä toimintalinjasta mitä mielestäni hallituksen kannattaisi noudattaa

samoin iranin toiminta saattaa heijastua näille alueille

nyt valtiovarainvaliokunta on todella kovan paikan edessä

ulkoasiainvaliokunta on johdonmukaisesti edellyttänyt että kehityspoliittisen kertomuksen arvioita suomen kehityspolitiikan ja eun toiminnan johdonmukaisuudesta on vahvistettava ja me edellytämme että jo seuraavassa kehityspoliittisessa kertomuksessa politiikkajohdonmukaisuuteen on kiinnitetty aikaisempaa suurempaa huomiota

olen ehdottanut sen yhteistyön syventämistä mikä meillä on harjoituksissa ja muissa samoin euroopan unionin bgissä näissä taistelujoukoissa ja myöskin pohjoismaisissa yhteyksissä

rahojenhan täytyy tämän jälkeen riittää koska nyt yleisradio vihdoinkin tietää mikä sen rahoituspohja on mikä ei suinkaan ole ollut tilanne tähän asti

erään

on vahvistettava rajavalvontavirasto frontexin ulkorajojen valvontaa sekä parannettava ihmisten oloja kauttakulkumaissa ja pakolaisleireillä jotta hallitsematon virta saadaan loppumaan

hakkarainen

uusi ehdotus oli se että toivoisin että voisi syntyä suomen ja ruotsin puolustusliitto mutta se ei ole tätä päivää

siksi meidän on aina tehtävä voitavamme kansainvälisen rauhan ja vakauden eteen

viime aikoina on käynyt ilmi että kansainvälinen terrorismi on soluttautunut myöskin suomeen meidän yhteiskuntaamme

nyt teemme voitavamme libanonissa

esimerkiksi on johdonmukaisesti pidettävä huolta siitä että kehityspolitiikka tukee niitä kielteisiä ja tai korjaa niitä kielteisiä ilmiöitä joita muun muassa ilmastonmuutos aiheuttaa jo tänä päivänä ja tulevaisuudessa maailmassa

arvoisa herra puhemies

minä jään odottamaan valtiovarainvaliokunnalta objektiivista arviota tästä

kansainväliset luottoluokituslaitokset seuraavat herkeämättä sitä mitä tässä maassa tapahtuu ja ylipäätään mitä eurooppalaisissa maissa tapahtuu

mutta kun tässä pari viikkoa sitten osallistuimme erääseen seminaariin jossa oli myöskin ruotsin ulkoministeriön edustaja niin hän totesi että ruotsi tässä eun puitteissa on valmis myöskin aseellisin toimin puolustautumaan lähialueella tapahtuvia hyökkäyksiä vastaan jos sellaisia tapahtuu mikä oli aika yllättävää ja ainakin minulle uusi tieto vaikka olen ulkoasiainvaliokunnassa näitä asioita kuullut useita kymmeniä kertoja

toivon että pääministeri kuvaisi hieman sitä minkälaisista asioista tässä on kysymys ja minkälaisista summista tässä on kysymys mikäli me emme pysy tällä kaidalla polulla joka nyt on valittu

kysyn ministeri räsäseltä

sen vuoksi imfn vetäminen tähän nyt vahvasti on erittäin tärkeätä

minkälaisiin toimiin olette tämän havainnon johdosta ryhtynyt ja mitä tulee tapahtumaan lähiaikoina tämän asian korjaamiseksi

hei

siviilikriisinhallinnan osalta valiokunta otti hallituksen kertomuksen ohella tarkastelussaan huomioon viime vuoden elokuussa hyväksytyn siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian

puhemies

on tärkeää että suomen kehitysapua ja humanitäärista apua kohdennetaan jatkossakin lähtö ja kauttakulkumaihin jotta ihmisiä voidaan auttaa paikan päällä

palaisin vielä siihen jota aikaisemmin käsittelin kysymykseen siitä millä tavalla meidän edustustoverkkomme kaventuminen haittaa nyt kehitysyhteistyön hoitamista paikallistasolla ja eräissä hankkeissa

tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa

se oli uusi tieto

lähtömaiden tilannetta voidaan tukea myös rauhanprosesseja edistämällä sekä tarvittaessa siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin

toinen näkökohta joka tuli ulkoasiainvaliokunnan käsittelyssä esille oli se että tätä meidän kehitysyhteistyötä on hajotettu vähän liian laajalle maantieteellisesti ja myöskin teemallisesti

arvoisa puhemies

minä olen enemmän huolissani siitä minkä myöskin sanoin puheenvuorossani että esimerkiksi kertausharjoituksiin ei ole riittävästi resursseja taisteluharjoituksiin ei ole riittävästi resursseja ja vastikään kuulin radiosta että reserviläiset suunnittelevat että ryhtyvät itse järjestämään kertausharjoituksia puolustusvoimien puolesta